liikennepoliittinen selonteko on pitkäjännitteisen kehittämisen ja hankekoordinaation näkökulmasta tärkeää ja järkevää mutta samaan aikaan se sitoo kätemme vuosiksi eteenpäin

alkoholi on yhä työikäisten yleisin kuolinsyy suomessa

onkin tärkeää että tällä alkoholimainonnan rajoittamisella pyritään suojelemaan ennalta ehkäisevästi erityisesti lapsia ja nuoria ja varjelemaan heitä liian varhaiselta alkoholinkäytön aloittamiselta ja muilta alkoholihaitoilta

lapset ja nuoret ovat herkkiä ottamaan vaikutteita kaikkialta ympäröivästä yhteiskunnasta niin medioista ystäväpiiristä kuin perheeltä ja vetoavat mainokset iskevät usein juuri nuoriin

on hyvä että esitys puuttuu alkoholimainontaan nimenomaan paikoilla joissa lapset ja nuoret jokapäiväisessä elämässään ovat kosketuksissa mainonnan kanssa kuten bussipysäkeillä asemilla tai kaupunkien keskustoissa vaikka mainontaa ei erityisesti heille kohdennettaisikaan

thln vastikään julkaistussa alkoholin kulutusta haittoja ja politiikkatoimia käsittelevässä tutkimuksessa tarkastellaan erilaisten alkoholihaittoja vähentävien menetelmien vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä

mainonnan ja markkinoinnin rajoittamisen vaikuttavuudesta on aivan viime aikoina tullut uutta tutkimusnäyttöä ja alkoholimainontarajoitukset ovat nousseet esille tehokkaana keinona vähentää nuorten alkoholinkäyttöä

vaikka pelkällä mainonnan kieltämisellä ei voi estää kaikkea alkoholin väärinkäyttöä tai alkoholista aiheutuvia haittoja sillä voidaan kuitenkin pyrkiä ehkäisemään tulevia haittavaikutuksia vaikuttamalla lasten ja nuorten mielikuviin alkoholista

vihdoin on myös ymmärretty että lasten hyvinvointia turvataksemme tarvitsemme kattavat ja tavoitettavat palvelut vanhemmuuden ja vanhempien parisuhteen tukemiselle

keskityn kuitenkin hyvinvointipolitiikan kirjauksista lähinnä kattavaan ja kannustavaan toimeentuloturvaan koska se on saanut jo ennakkoon eniten huomiota

hallitusohjelma on nimittäin siitä poikkeuksellinen että säästötarpeista huolimatta siinä on puututtu köyhyyden ja taloudellisen eriarvoisuuden ongelmiin merkittävillä parannuksilla

eroavaisuus syntyy esimerkiksi siitä että osa edellä mainittuja etuuksia saavista elää tukiviidakossa jossa yksi asia vaikuttaa toiseen

hallitusohjelman toimeentuloturvakirjaukset eivät jää vain näin pinnalliselle tasolle vaan sitä tehtäessä on ymmärretty katsoa kokonaisuutta

ohjelman toimeentuloturvaosiosta voikin nostaa esiin neljä oleellista köyhien asemaa parantavaa kohtaa joiden kautta vasta voidaan arvioida summamääräistä kokonaisvaikutusta ihmisen talouteen

arvoisa puhemies

iso joukko hallituksen edustajista on ollut hiljaa kun tätä asiaa on käsitelty jo useampaan kertaan täällä istuntosalissa

harva itse asiassa puolustaa tätä äänekkäästi niin kuin edustaja jarva täällä tekee ja uskon että syystä

asumistukeen tehtävän parannuksen rahallinen vaikutus yksilötasolla vaihtelee asumismenoista asunnon koosta ja muista asumistukilain määrittämistä tekijöistä riippuen

moni epäröi tämän asian kanssa

asumistukilaki ohjaa myös kuntien toimeentulotuessa huomioon ottamia kohtuullisia asumiskuluja

toivon että tästä keskustelusta ja näistä keskusteluista jää tunnejälki joka ainoalle edustajalle sellainen tunnejälki että on ollut tekemässä tätä päätöstä

itse en kannata tätä esitystä ja olen sanonut että olen mielelläni väärässä jos näin käy että ne uhkakuvat joita olemme esille tuoneet eivät toteudu

ryhmäkokojen kasvattaminen samanaikaisesti tapahtuva lapsiperheiden köyhyyden lisääntyminen työttömyyden kasvu tasa arvoisuus lasten ja naisten näkökulmasta

ohjeita järkevöittämällä voidaan vielä vaikuttaa köyhimmän väestön taloudelliseen tilanteeseen positiivisesti ja pyrkiä ehkäisemään köyhyyden ja syrjäytymisen periytyminen

tärkeintä ei kuitenkaan ole kaikille samansuuruinen korotus vaan selkeä suunta taloudellisen eriarvoisuuden pienentämiseen ja köyhyydessä elävien ihmisten tilanteen parantamiseen

hallitusohjelman kirjauksilla on yksilölle myös muita kuin taloudellisia vaikutuksia

koska riittävä toimeentulo haalitaan kasaan useista etuuksista ja eri tahoilta jää ihmisten todellinen tilanne ja tukien liian alhainen taso meiltä päättäjiltäkin helposti huomaamatta

hallitusohjelmassa olevat toimenpiteet korjaavat nykyisiä vääristymiä ja kääntävät suuntaa kohti parempaa

esitetyt toimenpiteet ovat kuitenkin merkittäviä

työtä köyhyyden poistamiseksi tulee kuitenkin edelleen jatkaa tulevissakin hallitusohjelmissa

olen itse vastannut aikaisemmassa työssäni lapsiperheiden kotipalvelusta ja näiden sosiaaliohjaajien esimiehenä toiminut ja aina kun lähdettiin miettimään perhettä joka tarvitsee apua niin ensisijaisesti tuli aina kevyimmät mahdolliset palvelut ja tukitoimet joista yksi oli päivähoito juuri päivähoito

mutta tämä on vähän hallituksen linja nyttenkin että tavallaan kaikki ennalta ehkäisevät toimet viedään pois ja sitten jotenkin sanotaan että ne korjaavat tai raskaammat palvelut tulevat ja jotenkin ikään kuin sitten auttavat

lapsiperheiden kotipalvelu on hyvä asia se ei ole kaikista raskain yhteiskunnan palvelumuoto sitä on ehdottomasti kehitettävä muttei nyt kannata meille tässä salissa uskotella että se tulisi nyt tällä hallituksen lisäpanostuksella jotenkin korvaamaan tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden poistamisen

arvoisa puhemies

olemme omassa vastalauseessamme vaatineet lääke ja matkakorvausten säästön peruuttamista ja kuntoutuksen rahoituksen vahvistamista ja kokonaisuuudistuksen toteuttamista

vaikka lääkekorvaussäästöä pienennettiinkin niin silti emme voi hyväksyä sitä että asiakkaiden lääkekorvauksiin on tehty tällaisia leikkauksia

alkuomavastuuta ja ylemmän erityiskorvauksen lääkekohtaista omavastuuta pienennettiin mutta vuosiomavastuun ylittäneiden lääkekohtaista omavastuuta edelleen korotettiin

kaikkein kovimmin omavastuun nousut kohdistuvat lääkkeestään jo eniten maksaviin ja sitä emme voi pitää hyväksyttävänä

sen lisäksi aura kuntoutuksen lakkauttaminen jättää aukon työelämässä olevien kuntoutukseen ja palvelujärjestelmän painopiste siirtyy varhaisen vaiheen kuntoutuksesta kalliimpaan jo olemassa olevien vikojen vammojen ja sairauksien kuntouttamiseen

kun toimeentulo on tiukka ja asumiskustannukset korkeat niin pienetkin säästöt vaikeuttavat arkista toimeentuloa ja saattavat johtaa esimerkiksi ruoasta tai terveydenhuollosta tinkimiseen

emme vastalauseessa pidä uskottavana emmekä hyväksyttävänä keinona korkean vuokratason laskemiseen sitä että pienituloisimpien asumistukea saavien ihmisten asumistukea leikataan

kauppojen aukioloja koskevia ratkaisuja tulee tarkastella niin että kuluttajien alan henkilöstön ja yrittäjien tarpeet otetaan tasapainoisesti huomioon

hallitus ei ole toiminut aloitteellisesti siinä että rinnan lainmuutoksen valmistelun kanssa olisi käyty alan työmarkkinaosapuolten kesken tarpeellisia neuvotteluja lakimuutoksen vaikutuksista henkilöstön asemaan esimerkiksi palkkaukseen työaikoihin sekä työturvallisuuteen ja työn ja perhe elämän yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa

alan asiantuntijoiden osalta on arvioitu että kauppojen aukioloaikojen laajentuminen tulee lisäämään yö ja yksintyöskentelyä mikä puolestaan lisää työntekijän riskiä kokea väkivallan uhkaa

yö ja yksintyöskentelyn aiheuttamia riskejä on minimoitava työturvallisuuslakia kehittämällä tai edistämällä sitovien käytäntöjen sopimista alan työmarkkinajärjestöjen kesken

on hyvä että säännös kauppakeskuksissa työskentelevien pienyrittäjien oikeudesta yhteen vapaapäivään viikossa esitetään siirrettäväksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin

työelämä ja tasa arvovaliokunta on antanut lausunnon ja tuonut siinä esiin kauppojen aukioloaikojen vapauttamiseen sisältyviä huolenaiheita joista muun muassa päivähoitopalvelujen järjestämiset julkinen liikenne henkilöstön työturvallisuus ja myöskin esityksen sukupuolivaikutusten arvioinnin puute ovat sellaisia asioita joita valiokunta on omassa lausunnossaan esiin tuonut

näistä seikoista johtuen talousvaliokunnan sosialidemokraattiset jäsenet ovat päätyneet tekemään lausumaehdotuksen jonka sisältö on sellainen että vaaditaan että hallitus ryhtyy aktiivisiin toimiin jotta lakimuutoksen vaikutukset henkilöstön asemaan ja työntekijöiden työehtoihin saadaan sovituksi alan työmarkkinaosapuolten kesken